kaikki ovat saaneet tähän budjettiin jotakin eli tämä on tavallaan semmoinen koostumus jossa velkamäärä kasvaa erittäin korkeaksi eli lisälainanotto

olen erittäin pettynyt siihen että budjetti leikkaa erittäin voimakkaasti maaseudun tukielementtejä

maakunnan kehittämisrahat supistuvat erittäin voimakkaasti millä on ollut suuri merkitys maakuntien kehittämisen näkökulmasta

kolmannessa lisätalousarviossa olisi ollut mahdollista siirtää kemera varoja tai petusta kemera varoihin lisää mutta valtiovarainministeriö ei hyväksynyt maa ja metsätalousministeriön ehdotusta

kemera varat ovat tältä vuodelta varsin vähissä ja kun jakovaraa siellä on olemassa olisi ollut erittäin hyvä jos tämä siirto olisi toteutettu

toki on muistettava että lainsäädäntöhän mahdollistaa että niitä maksetaan vain budjetin puitteissa talousarvion puitteissa mutta tilanne alkaa olla kestämätön varsinkin tuolla lapissa

on varsin paljon eräitä periaatteellisia asioita jotka ihmetyttävät

en tiedä voiko mikään muu ammattiryhmä hyväksyä sen että tuporatkaisun linjauksista leikataan

ei hallitus ole koko kehyskaudelle esittänyt minkäänlaista ratkaisua

viime kaudella hyväksyttiin täällä ratkaisu jossa haja asutusalueiden jätevesiasetusta muutettiin ja sinne tuli myös kirjaus että huolehditaan siitä että rahaa vesihuoltohankkeisiin riittää

arvoisa puhemies

ei napit ovat tänään hieman jumissa eli tarkoitukseni oli äänestää ei mutta nappi ei toiminut

en tiedä kuinka vastataan siihen huutoon kun nykyisetkin hallituspuolueet vaativat että sinne on kirjattava että tehdään koko maata käsittävä viemäröintisuunnitelma ja lähdetään asiaa viemään oikeassa suunnassa eteenpäin

muistelen että edustaja viitanen on tästä kantanut huolta pitkäaikaisena asunto ja ympäristöjaoston jäsenenä

nyt vaan käy niin että ne asiat joita sosiaalidemokraatit viime vaalikaudella pitivät voimakkaasti esillä ajoivat niitä eteenpäin ovat nyt voimakkaitten leikkausten kohteena

nämä jos mitkä tuovat työpaikkoja rakennusalalle estävät harmaata taloutta joka näyttää myös olevan hallituksen keskiössä mutta summia on leikattu kovalla kädellä enkä ymmärrä miten kotitalousvähennyksen leikkaus tähän teidän tekstiinne jossa harmaata taloutta torjutaan kävisi mutta saattaa olla että jossakin määrin se siihen soveltuu

arvoisa herra puhemies

on totta että puolustusvoimat ovat toteuttaneet ministeriön poliittista käskyä ja esimerkillisesti säästöjä hakeneet ja tästä täytyy antaa tunnustus puolustusvoimille

suomalaista maaseutua koetellaan monella tapaa

yksityistiemäärärahojen voimakas leikkaus

me elämme aika haasteellista aikaa ja kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi kertausharjoitusvuorokaudet ovat olleet hyvin vaatimattomalla tasolla mutta ehkä suurin uhka tällä hetkellä on kuitenkin tässä materiaalisen varustamisen puolella

eilen kuuntelin edustaja sinnemäen puhetta jossa hän totesi että yksityistiemäärärahoilla ei ole mitään merkitystä tässä tilanteessa

meillä on uusia konsepteja paikallisjoukkokonsepti muun muassa

voiko ministeri nyt ihan rehellisesti vastata kun vuodesta toiseen on siirtynyt esimerkiksi tämä alueellisten joukkojen varustaminen nyt on paikallisjoukkokonsepti tulossa onko tämä tilanne ministeriön hallinnassa ja missä tällä hetkellä oikeasti elämme tämän varustamisen osalta

sen ymmärtää ehkä siitä näkökulmasta mutta tosiasia on että yksityistierahat ovat äärettömän tärkeitä eivätkä budjetin kannalta niin mittavia että niitä olisi tarvinnut lähteä leikkaamaan

arvoisa herra puhemies

edustaja tynkkynen käytti eilen illalla hyvin ansiokkaan ja rakentavan puheenvuoron jossa hän totesi että kasvun eväät on budjettikirjassa varsin vähäisesti kirjoitettu

oletteko valmis tunnustamaan sen että olette epäonnistunut sosiaalisen asuntotuotannon toteuttamisessa

onko teillä valmiutta avata yleishyödyllisyyslainsäädäntöä vai onko se vaihtoehto toinen mikä julkisuudessa on ollut myös keskustelussa että polkaistaan valtion oma rakennusliike pystyyn

arvoisa herra puhemies

me haluamme että uusia investointeja käynnistyy ja sitä kautta yhteiskuntaan tulee uutta verorahaa ja toimeliaisuutta työllisyys pysyy korkealla tasolla

kysyn hallitukselta mihin toimiin hallitus ryhtyy että saamme investointeja liikkeelle

sitä hallitus ei ole esittänyt

maksavat muuten edelleenkin pääomaveroa metsänmyyntituloista ja varmaan täällä sitten kaikki ovat myös rikkaita

tässä on paljon semmoisia elementtejä nyt liikkeellä että pk sektori joka työllistää suomessa kaikista eniten ei oikein luota hallitukseen koska te olette suurteollisuuden asioita ajamassa muun muassa yhteisöveron kevennyksen kautta joka ei juurikaan näy tuolla pk sektorilla

rakennusalalla järjestäytyneet yrittäjät ovat tietysti yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa tehneet tosi paljon harmaan talouden torjumiseksi ja on päästy eteenpäin varsin runsaasti

kuitenkin täytyy muistaa että alalla toimii vielä yrityksiä jotka eivät ole järjestäytyneet ja tämä asia ei ole vielä täysin kunnossa

hän oli keskeisessä roolissa silloin kun rakennusmestarikoulutus saatiin käyntiin mutta nyt näyttää siltä että myös tekniset alat ovat näitten leikkausten edessä ja se ei ole hyvä asia

puolustuksesta kävimme eilen rapsakan keskustelun jossa nostimme esille sen aikooko tämä hallitus ihan aidosti puolustaa koko maata onko koko suomi vielä kohteena eli puolustetaanko koko suomea

kun käytäntö kuitenkin osoittaa rakennusalallakin että käytännön palkat täällä ovat ihan eri tasoa kuin se tesin alin palkka mitä hallitus aikoo tehdä että tämä vääristymä saadaan pois

sinänsä varmaan nämä hallinnolliset uudistukset jotka nyt tässä esiteltiin ovat perusteltuja ja hallinto ei ole tärkein asia tässä puolustuksessa mutta hämmästelen hieman edustaja kanervan puheenvuoroa

minusta on ollut erinomaista että myös hallituspuolueitten osalta on tullut arvostelua siitä että nyt nämä rakenneratkaisut tehdään etukäteen ja jälkikäteen parlamentaarinen seurantaryhmänne kuittaa

ymmärtääkseni olitte aika keskiössä kun tätä puolustusvoimauudistusta rakennettiin ja viritettiin ja nyt sitten arvioidaan että se ei ole kaikille avautunut

tämä on jotakin uutta jota ei koskaan varmaan ole turvallisuuspolitiikassa ja puolustuspolitiikassa ollut mutta nyt ilmeisesti mennään puuhun ikään kuin väärin päin

minä olen siitä varma että se ei tule kaikille avautumaankaan missään vaiheessa miksi nämä tehtiin tässä järjestyksessä ja näin koska tässähän on selkeästi lähtökohtana ollut se että osa suomea kokee tilanteen niin että heistä ei enää tässä välitetä ja se heijastuu varmaan myös siihen kansalaisten reserviläisjärjestöjen maanpuolustusjärjestöjen näkökulmaan ja sitä keskustelua varmasti käydään

nyt vain pitää kuitenkin muistaa nämä mittasuhteet

kyllä tässä töitä kaikilla hallituspuolueitten edustajilla on vakuuttaa miksi tämä tehtiin juuri tässä asennossa

meillä on muita isoja ongelmia joihin varmaan ministeriö puuttuu uskon näin

se varmasti edesauttaisi sitä että entistä ammattimaisemmaksi tulisi tämä yhteistyö metsäteollisuuden ja metsänomistajien välillä

arvoisa herra puhemies

tietysti kun tässä on lappiin ja kainuuseen viitattu varmaan itäisessäkin suomessa on alueita joilla on pitkät etäisyydet mutta tämä joustolausuma varmasti huomioi sen erittäin hyvin

edellisellä kaudella oli käytössä niin sanottu välimalli joka mahdollisti merkittävän määrän vuokra asuntojen rakentamista

tästä on nyt luovuttu on niin sanottu takauksellinen välimalli

oletteko valmis ottamaan käyttöön tämän vanhan välimallin joka mahdollistaisi vuokra asuntojen huomattavasti suuremman rakentamismäärän

mikä se malli on sen voivat sitten kunnat yhdessä miettiä ja se on erinomainen asia kun me kaikki tiedämme että monesti näissä yhteenliittymissä niitä kustannuksia tulee isäntäkunnille ja niin edelleen

arvoisa puhemies

lausumaehdotus on myös erittäin perusteltu ja aivan hyvä teksti

tonttipolitiikalla voidaan merkittävästi vaikuttaa asuntorakentamiseen

itse vaan mietin sitä minkälaista uudistamis ja tarkastustarvetta lähivuosina tälle tulee kun kaikki tiedämme että tilojen lukumäärä on erittäin voimakkaassa laskussa ja mikä se sitten siihen tilanteeseen jos ajatellaan muutamia vuosia eteenpäin jolloin tilojen määrä on taas laskenut kovasti mikä se vaihtoehto sitten siinä tilanteessa on

oletteko valmis edistämään sitä että täällä tonttipolitiikalla pystyttäisiin asuntojen hintoja alentamaan

lopuksi kysymys

oletteko valmis vaikuttamaan siihen että huoneistokokoa voidaan alentaa

en usko että kysymyksessä on väärän tiedon levittäminen

se on vain niin että kansalaiset ovat suhtautuneet tähän tietyllä tavalla ja se on tosiasia että esimerkiksi pohjois karjalaan ei jäänyt yhtään varuskuntaa

siellä valtion virastotalolla on aluetoimisto

ihmiset kokevat sen turvattomuuden tuntuna

ei kukaan ole levittänyt valheellista tietoa

minusta tosiasioita on kerrottu mutta kansalaiset suhtautuvat näihin asioihin hieman eri tavalla ja minusta se on täysin ymmärrettävää

keskusta vaati että erityisesti heikoimmassa asemassa oleville tärkeitä perusetuuksia kuten minimipäivärahoja pienimpiä eläkkeitä lapsilisiä sekä kotihoidon tukea on korotettava

palauttaisin mieliin että rakennuslaki muuttui todennäköisesti sinä aikana kun ed

tiusanen oli ympäristövaliokunnan puheenjohtajana jolloin vastuu siirrettiin merkittävästi pääsuunnittelijalle ja rakennusvalvonnan rooli merkittävästi pieneni

lähtökohtaisesti tiedän hyvinkin tarkkaan sen että asuntopolitiikassa tietysti korkovähennys on hyvä asia mutta kun pitäisi saada myös uusia hankkeita oikeasti liikkeelle ja nyt kun teillä on tämä niin sanottu uusi välimalli takausvälimalli niin tämän vuoden osalta ja ensi vuoden osalta näyttää siltä että tämä ei sittenkään vedä kovin hyvin

puolustusvoimauudistus on otettu erittäin tyrmistyneenä vastaan itä ja väli suomessa ennen kaikkea varuskuntaverkon osalta

siellä on pääsuunnittelijat alasuunnittelijat toteuttajat ja korostaisin käyttäjän ja taloyhtiöitten roolia tämän asian tavallaan niin kuin valvomisessa

kun nyt hyväksymme vaalikauden viimeisen budjetin voi todeta että myös toteutimme ne

mutta nyt se on tänne kirjattu pitää olla todistus tarkastajalle ja tietyt määräajat ja näin tämä homma minusta menee oikein eteenpäin

vaalikauden viimeisessä budjetissa toteutetaan joukko keskustalle äärimmäisen tärkeitä tavoitteita kuten takuueläke ja lapsilisien sekä kotihoidon tuen sitominen indeksiin

teillä on nyt aikaa näyttää miten te laskette asumisen hintaa kun edelleenkin tonttien osalta on suuria ongelmia byrokratia kasvaa uusia määräyksiä tulee koko ajan

mutta rakennusvalvontaa tästä ei kyllä voida syyttää

ei tämä asuntopolitiikan eteenpäinvieminen ole niin kovin helppo asia

tämän kysymyksen taustalla on se että asian valmistelu toteutettiin siten että alueellisia kuulemisia ei suoritettu ja parlamentaarista valmistelua ei ollut lainkaan

arvoisa herra puhemies

edustaja saariselle sanoisin näin että yksityisteiden osalta ja mitä viime vaalikaudella panostettiin puukuljetusten toimivuuteen nehän toivat kasvua suomeen ja niillä pystyttiin ihmisiä työllistämään

kun amerikkalaisilta rahamarkkinoilta alkanut vyöry kulki yli koko maailman vientivaltaisen teollisuutemme tilaukset loppuivat kuin seinään

on perusteltua kysyä valtiovarainministeriltä kuinka paljon euroja olisi tarvittu että olisi pystytty tekemään alueellisesti tasapuoliset ratkaisut myös varuskuntaverkoston osalta

arvoisa herra puhemies

silloin syntynyt suurtyöttömyys ja etujen leikkaukset synnyttivät hyvin pitkäaikaista ja yhteiskunnalle kalliiksi tullutta pahoinvointia

kun tiedän maatalousjaoston puheenjohtajana että näillä kehittämisrahoilla on kylätoimintaa lieder rahoitusta ja monia muita asioita maaseudun kehittämisen kannalta pystytty viemään eteenpäin ja luomaan sitä tulevaisuuden uskoa suomalaiselle maaseudulle niin tässä on oikeastaan se vetoomus paikallaan myös hallituspuolueitten edustajille että tämä toiminta ei nyt sitten pysähtyisi vaikka ministeriö tässä vaihtuu